puhemies heinäluoman avaus oli hyvä

urho kekkosta soveltaen kysyn onko maallamme malttia talouskriisin keskellä

katekismuksen tavoin kysyn mitä se on merkitseekö se siitä että toimivan rakenteen

hallituksen tahtotilassa on samuel beckettin näytelmä huomenna hän tulee

merkitseekö se sitä että se mikä on ehjää kunnossa se rikotaan ja merkitseekö se sitä että euron säästötavoitteella aiheutetaan kahden vahinko ja sitten toimivat järjestelmät halvaannutetaan

monelle se on jopa elämän mittainen projekti elämäntehtävä usein inhimillisesti kohtuullisin seurauksin

mutta olisin varsinaisesti kysynyt hallitukselta kun valtiovarainvaliokunnan mietintö puhuu venäjästä ja arktisista alueista mikä oikeastaan on hallituksen venäjä strategia ja arktisten alueiden strategia ja pietarin oblastin strategia

asumisoikeusasuntoasiassa me olemme kehitysmaa ruotsin rinnalla

ihmettelen että hallituspuolueiden edustajat jaksavat näin kauan ruotia keskustan vaihtoehtobudjettia

yleishyödylliset asumisoikeusyhtiöt kuppaavat asukkaita joilla ei ole edes puhe ja äänivaltaa yhtiöissä

kun tätä opposition marinaa tässä kuuntelee niin ei voi olla tulematta mieleen paljon siteerattu mäkihyppylegenda joka sanoi että tekemätöntä ei saa tekemättömäksi

arvoisa herra puhemies

kun hallituksella on suuri riski hallituksella on suuria suunnitelmia asioiden muuttamiseksi mutta kun ei ole absoluuttista tietoa lopputuloksista niin oppositio pitää parempana sitä että ei tehdä mitään

samalla haluan kyllä sanoa vihreiden kansanedustaja alanko kahiluodolle että tämä oli taas näitä fakiirijuttuja vihreiden suunnalta että te sanotte että kun kuntia yhdistetään niin elinajan odote paranee

tämän repivän keskustelun äärellä on kuitenkin se toivon merkki että tässä salissa on yksimielisyys kuntauudistuksen välttämättömyydestä

on hyvin mahdollista että vastaisuudessa kansalaisaloitteita tulee aiheista jotka yksittäisille kansanedustajille ovat joko vieraita vastenmielisiä tai jollain muulla tavoin vaikeita

tämä on samaa sarjaa kuin yhden teidän kansanedustajanne lehtikirjoitus kun hän väitti että kun suomi on liittynyt ottawan sopimukseen niin nyt on pienten lasten turvallista suomessa mennä kouluun

on parempi että todellakin pannaan pyörät pyörimään ja saadaan sitä tulevaisuudenuskoa kuin että ei kerta kaikkiaan tehdä mitään

kuntauudistus on hallituksen kärkihankkeita ja sitä taustaa vasten tuntuu hämmästyttävältä että kun hallitus suurella rahalla tilasi filosofi himaselta tulevaisuusselvityksen niin tässä himasen sinisessä kirjassa ei käytännössä puhuta kunnista mitään

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme erilaisia keinoja

tapahtuiko jotakin tällaista tahatonta että tulevaisuuden kansalaisyhteiskunnassa ei olisi kunnilla mitään roolia ja merkitystä

mutta todellisuudessa kunnat tulevat entistä riippuvaisemmiksi valtion rahoituksesta kun oma veropohja heikkenee

yleishyödylliset asunnot esimerkkinä vvo jota väätäinen käytti meidän ryhmäpuheenvuorossamme viittaavat siihen että asukkailta kupataan

oikeastaan tämä päivä tämä keskustelu on ollut sikäli rohkaisevaa että erilaisista näkemyksistä huolimatta on kyetty kunnioittamaan toisten mielipiteitä ja arvostamaan sitä että jostakin taustasta henkilöhistoriasta elämänkokemuksesta ja niin edelleen on päädytty tällaisiin kantoihin kuin on päädytty

asuminen voisi olla huomattavasti edullisempaa ja me tarvitsemme myös tonttipolitiikan reformin nimenomaan pääkaupunkiseudulla

kokonaisuutena suomi ei ole tiheään asuttu niin kuin länsi eurooppa mutta meillä on pääkaupunkiseudulla samanlaiset ongelmat kuin tiheään asutussa keski euroopassa

tämä tarkoittaa sitä että kuntien talouden suunnittelu vaikeutuu jos valtion politiikka on ailahtelevaa ja vaikeasti ennakoitavaa

tämän ansiokkaan selonteon lopussa kiinnitetään huomiota kansalais ja kansanterveysjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen

niin kuin jo aikaisemmin tuli todetuksi perussuomalaiset lähtökohtaisesti kannattaa sitä että myös vastaisuudessa turkistarhaus on laillinen elinkeino ja että sitä saa harjoittaa

ehdottomasti vähennykset ovat kohdallaan koska ne koskettavat erityisesti kaikkein pienituloisimpia ja tulottomia heikoimmassa asemassa olevia

liityin itse viime kesänä marttajärjestöön se on edistyksellinen järjestö ja rohkaisen myös muita miehiä tekemään samoin

kuten edustaja pekkarinen viittasi tähän saksan tilanteeseen niin kyllä on sanottava että saksalainen ratkaisu ydinvoimasta luopumiseksi on äärimmäistä itsepetosta

ne ovat osa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta

meillä on paljon vapaamatkustajia jotka eivät käytännössä maksa kunnallisveroa juuri nämä pääomaverokikkailijat ynnä muut mutta käyttävät ahnaasti palveluita

yhtäältä ruokapöytämme on monipuolistunut mutta sitten toisaalta taas kasvavan väestönosan ruokavalio yksipuolistuu mikä selittää osaltaan pitkälti myös terveyserojen kasvua

ydinvoimalla tuotettua sähköä joudutaan joka tapauksessa vastaisuudessa tuomaan maahan ja tuulivoimaa tuetaan järjettömän suurilla tukiaisilla

on naiivia väittää ja uskoa sellaiseen että turkistarhaus loppuisi

puhemies

päinvastoin se siirtyisi sellaisiin maihin ja maailmankolkkiin joissa sitä harjoitettaisiin säännöistä piittaamatta eettisesti todella ala arvoisella tavalla

mutta toivon että ministeri vastaa kysymykseeni näihin tonttiasioihin liittyen

arvoisa herra puhemies

miehet mielellään elvistelevät hifistelevät ruuanlaittotaidoillaan keittiöihin on hankittu keittiöinstrumenttien mersuja ja harleydavidsoneja mutta paljon on nimenomaan yksinäisiä miehiä jotka eivät selviä ruuanlaitosta

kaukana ovat luottamusta lisäävät toimenpiteet

arvoisa herra puhemies

ovatko nämä asiat kunnossa ja saako rakennuttaja tonttinsa vai onko edessä valitusten ja pakkolunastusten tie

pikemminkin kun lähtökohtaisesti tässä maailmantalouden katastrofaalisessa tilanteessa suomen tilanne on ollut kuitenkin kohtuullinen nyt tehdään paniikkiratkaisuita järjettömiä säästöpäätöksiä joilla syödään kehityksen eväitä

selittävä tekijä ei luonnollisestikaan ole maatalousviraston maksatusongelmat mutta se on eräänlainen viimeinen pisara jonka jälkeen monella on kiehahtanut yli

mitä ja kenen vastuuta ja kenen rahoilla

siksi on tärkeää että suomessa tätä harjoitetaan ja myös vastaisuudessa kansalaisyhteiskunta on valppaana että sitä harjoitetaan eettisesti kestävällä tavalla ja kaikella muullakin tavoin siten että se on arvostettavaa

ensimmäisen kreikka tukipaketin aikaan ja vaalien edellä vasemmistoliitto sanoi ettei sen sisarpuolue kreikassa hyväksy lainapakettia

olisikin äärimmäisen tärkeää että saataisiin valistusta ja kansalaiskasvatusta miehille yksinkertaisten perusruokien valmistamiseen

mutta me emme tässä keskustelussa ole riittävästi havahtuneet niihin henkisiin ongelmiin joita maatalouden harjoittajien piirissä nyt on

onko ministerillä ja ministeriöllä rohkeutta asteittain ajaa alas ammattikorkeakoulujen ylempi tutkinto niin sanottu ammattikorkea maisteritutkinto

haluan vielä sanoa sen että sellaiset äänenpainot ovat olleet äärimmäisen vastenmielisiä kansalaisaloitteisiin liittyen kun on vähätellen arvosteltu kansalaisaloitteita että ne ovat peukalonliikutteludemokratiaa

silloin meidät pelasti nokia ja sen ympärille rakentunut elektroniikkateollisuus

nyt nämä työpaikat on globalisaatio vienyt aasiaan ja ties minne

kuntarakenneuudistus on välttämätön mutta sellaisesta mikä tehdään pakolla tai kiireellä ei tule hyvä ja tätä ollaan tekemässä pakolla ja kiireellä

ymmärtääkö hallitus että nyt taloudellista kasvua on etsittävä laajalta rintamalta ei vain pääkaupunkiseudulta ja suurista kaupungeista vaan myös rautavaaralta ilomantsista ja kaaresuvannosta

tämä on kansalaisyhteiskunnan halveksuntaa

yksi keskeinen syy oli se että ahon hallitus poisti smpn taisteleman urpo leppäsen johdolla taisteleman velvoitetyöllistämislain

kyllä ilmastonmuutos on todellisuutta mutta perussuomalaiset ovat kritisoineet tätä päästökauppajärjestelmää joka on nykyaikaista anekauppaa

puhemies

edustaja lauslahdelle sanon tässä yhteydessä että on totta että kuntakentän velkaantuminen on pienempää ihan eri tasolla kuin valtion velkaantuminen mutta se on silti tikittävä aikapommi

vain toimiva talous turvaa työn ja leivän ja hallitus on tehnyt kaikkensa jotta yritysten toimintaedellytykset paranevat

mutta varsinaisesti ihmettelen sitä miten suomalaisessa energiakeskustelussa on vaiettu täysin vesivoimasta

arvoisa herra puhemies

me perussuomalaiset olemme uteliaita perustulon suhteen mutta näemme äärimmäisen tärkeäksi että vaikeina aikoina yhteiskunnallisilla toimenpiteillä synnytetään työpaikkoja

aivan oikein ryhmäpuheenvuorossa edustaja kankaanniemi sanoi että elinkeinoelämältä odotamme nyt investointeja ja työllistämistä

tarkoitan sillä sitä että kuntien velat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti lyhyehköllä ajalla plus sitten sitä että kunnat tulevat entistä riippuvaisemmiksi valtiosta koska kuntien kestävyyskyky heikkenee ja mahdollisuus saada muita lisätuloja on rajoitettua

jokien rakentaminen on ymmärrettävästi ollut kirosana

meillähän on ollut esimerkkinä lokan ja porttipahdan altaiden perusteella kaikki se tieto miten niitä ei tulisi rakentaa

nyt on yritysten vuoro

mielenterveyden kasvavat ongelmat työpahoinvointi ovat sellaisia kysymyksiä jotka jäytävät mahdollisesti tulevaisuudessa yhteiskuntarauhaa ja vakautta

hallitus on oman osuutensa tehnyt ja nyt on kaikki mahdollisuudet saada suomen suunta käännettyä

arvoisa herra puhemies

paltamon kokeilu on ollut äärimmäisen rohkaiseva

monella taholla senaatti kiinteistöistä on tullut milteipä kirosana

pääministeri ilmaisi että hallitus tulee panostamaan aiempaa voimakkaammin nouseviin talouksiin

kilpailukykysopimus mahdollistaa sen että tämä orastava kasvu vahvistuu

senaatti kiinteistöillä on yhtäältä korkeat tuottotavoitteet ja sen vuoksi vuokrataso on kohtuuton

kysynkin suoraan suuresti arvostamaltani työministeriltä joka on paitsi asiantunteva ja tarmokas myös eettisesti korkealla moraalilla toimiva ministeri

onko hallituksella todellakin suunnitteilla strategia yhteistyön lisäämiseksi esimerkiksi brasilian intian ja kiinan kanssa

enkä malta olla sanomatta sosialidemokraatit ovat monessa yhteydessä vaatineet autoveron perumista tästäkin on ollut hyötyä

herra pääministeri te puhutte välittämisen yhteiskunnasta

monella esimerkiksi valtion laitoksella ei ole mitään mahdollisuuksia irtaantua sieltä

niiden tekeminen on vain niin hankalaa

ministeri ihalainen oletteko pettynyt kun ette ole saanut ajettua hallituksessa läpi yksinkertaisempia ja vähemmän byrokraattisia ratkaisuja joilla ihmiset saataisiin työhön ja säännölliseen elämänrytmiin kiinni

autokauppa on piristynyt ja meidän autokantamme uusiutuu

nyt tässä ohjelmassa mainitaan että hallitus käynnistää keskustelut senaatti kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymisestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille

mutta herra pääministeri miten me oikeasti rakennamme välittämisen yhteiskuntaa jossa jokaisen ihmisen ihmisarvoa kunnioitetaan hänen ainutlaatuisuuttaan

onko yliopistosektorilla oikeasti edellytyksiä ostaa näitä kiinteistöjä

yliopistosektorilta on rajusti supistettu rahaa indeksejä on puolitettu ja monessa yliopistossa on yt neuvottelut käynnissä

yhteistyöstä venäjän kanssa tuntuu hallitusohjelmassa olevan vain heittoja siellä täällä

kansainvälisen konf liktin synnyttämässä tunnekuohussa ei kyllä nato kysymyksestä voida puhua rationaalisesti

niiden kuntien osuus kasvaa jatkuvasti jotka ottavat syömävelkaa eli käyttömenojaan rahoittavat entistä enemmän velanotolla

mutta varsinaisesti minä kysyn kun tässä konfliktissa ukrainan konfliktissa ihmisuhrien lisäksi uhrina on ollut totuus huhut ja propaganda ovat saaneet jyllätä onko turvallisuuspolitiikkamme johdolla nyt erityinen lähdekritiikki päällä käytettävissä olevan tiedustelutiedon ja informaation suhteen

on ollut jotenkin äärimmäisen loukkaavaa että oppositio toistuvasti täällä puhuu ajatuksella että hallituksen pyrkimyksenä on hyvinvointivaltion romuttaminen

arvoisa herra puhemies

en kuulu itse niihin jotka hokevat talousmantraa kilpailukykymantraa mutta realiteetti on se että vain toimiva talous turvaa leivän ja hyvinvoinnin

tämä hallituksen täydennetty lakiesitys on tyypillinen hallituksen esitys siltä osin että jälleen kerran on kohtaanto ongelma hallitusohjelmaan liittyen numeraalisen ja verbaalisen osuuden kohdalla

tuntuu että ammutaan kaikkea mikä liikkuu

kaiken kaikkiaan oppisopimusjärjestelmä on tehokas koulutusmuoto

se on ollut ja on sitä suomessa puhumattakaan keski euroopan maista esimerkiksi sveitsistä itävallasta ja saksasta joissa siihen on pitemmät perinteet

siellä oppisopimuskoulutusjärjestelmä on osoittautunut äärimmäisen tehokkaaksi ja pedagogisesti erinomaiseksi järjestelmäksi

arvoisa herra puhemies

energiapoliittisissa ratkaisuissa ja linjauksissa on äärimmäisen tärkeää että on selkeä tavoitteen asetanta on johdonmukaisuutta

ylipäätänsä mikäli hallituksen esitys toteutuu tässä muodossa tämä on taas yksi askelma tiellä jolla nuoriso ja koulutustakuuhanketta vesitetään

minkäänlainen tempoilu ei sovi energiapoliittisiin linjauksiin sillä niitä ei tehdä huomista ja ylihuomista tai pääsiäistä tai vappua varten vaan tähytään vuosikymmeniksi eteenpäin

yhtäältä tiedämme että energiakysymyksissä moderni yhteiskunta on äärimmäisen haavoittuva